tällä hetkellä sopia tiedon kulkua estävä kun sen sijaan tietosuojalainsäädäntö pitäisi olla pulaa ei tarkoitettu niille jotka ovat ulkopuoliset kaikki hoitoon osallistuvat ovat asianosaisiin eivät ole ulkopuoliset arvokkaasta päätöksestä kuuluvat ministeri sanni grahn laasoselle joka tinkimättömällä työllään on valinnut korottaa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja jopa kolmekymmentä prosenttia vienyt rahoitushakemusta eteenpäin

aika hyvin on täällä minun mielestäni kiinnitetty huomiota tähän ennaltaehkäisyyn ja minun mielestäni se on kyllä avain tämän yhteiskunnallisen asian ratkaisemiseksi

portugalille annettavista lainatakauksista keskustellaan nyt sellaisena aikana jolloin edellisen talouskriisin kaikkien seurannaisvaikutuksien pitäisi olla meillä vielä tuoreessa muistissa

hurjasti puhutaan tuesta

okei kyllä nuoret tukeakin tarvitsevat mutta enemmän kyllä tänä päivänä nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia

mikä on tilanne työmarkkinoilla kun katsoo nuoren työnhakijan tuskaista taivalta siellä työhaastattelusta toiseen

edelleen asiaa esillä pitäneet ja sitä eri kanavia pitkin edistäneet aktivistit yksittäin ja kansanliikkeenä niin luumäellä pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin suomessa on pohjoismaista korkeimmat asiakasmaksut

kun ottaa huomioon ansaitsevat kiitokset siitä periksiantamattomuudesta jolla vaikutustyötä tehtiin vastoinkäymisistä ja kohtalon tielle kasaamista esteistä huolimatta

olisi suorastaan naiivia epärealistista ja vastuutonta kuvitella ettei meidän tarvitsisi ja kannattaisi olla mukana toimenpiteissä joiden tarkoitus on estää tällainen mahdollinen uusi katastrofi

eli tätä prosessia ja systeemiä pitäisi helpottaa

toinen asia millä voitaisiin nuorten syrjäytymistä ehkäistä työnsaantia parantamalla on se että kehitettäisiin edelleen oppisopimusmenettelyä tällaisen koulutussopimuksen suuntaan

jos eurooppaan tulee portugalin talousvaikeuksien myötä lama sen aikaansaaman dominoefektin myötä se tulee aivan varmasti myös suomeen

koulutussopimusta tulisi kehittää erityisesti siihen suuntaan että nuori ei olisi työnantajan palkkalistoilla vaan toimisi koulun palkkalistoilla ollessaan siellä oppisopimuskoulutuksessa työnantajan palveluksessa ja sitten siinä vaiheessa kun oppia on karttunut ja osaamista tullut alkaisi palkka nousta ammattimiehen tasolle ja työsuhde siirtyisi sitten yrityksen ja työntekijän väliseksi

se puolestaan hidastaa yritysten investointeja ja talouskasvua

tehtävämme tämän tukipaketin hyväksymisessä ei ole miellyttävä eikä kukaan ole tällaista tilannetta toivonut mutta vastuuta tulevaisuudesta ja euroalueesta on kannettava

toki on tiukasti valvottava ja varmistettava että portugali sopeuttaa julkista talouttaan riittävän kunnianhimoisesti toteuttaa kasvua ja kilpailukykyä edistävät uudistukset eri sektoreille sekä ohjaa omaa rahoitussektoriaan elämään vähemmän leväperäisesti

uskon olevan oikein että me tuemme portugalia tällaisessa vaikeassa tilanteessa

varma olen myös siitä että portugali tukee suomea ja suomen tavoitteita aikanaan meille tärkeissä tulevaisuuden kysymyksissä kuten aluetuki ja maatalousneuvotteluissa

ei ole käytössä nyt tilastoja siitä kuinka paljon ulkomaalaisia opiskelijoita pyrkii suomalaisiin yliopistoihin mutta olen keskustellut lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökunnan kanssa ja he totesivat että pyrkijöitä on kuitenkin aina enemmän kuin voidaan sisään ottaa

ja kun tämä uusi järjestelmä alkaa pyöriä väitän että opinnot suomalaisissa korkeakouluissa ovat ulkomaalaisten keskuudessa vieläkin suositumpia vaikka ovatkin maksullisia

voisiko tämä olla vapaaehtoista tämä veloitus ylipäätään voisivatko korkeakoulut päättää ettei sitä peritä jonkin korkeakoulun tapauksessa lainkaan se on mielenkiintoinen ajatus ja sopisi minullekin jos me laajentaisimme tätä esitystä sitten saman tien sillä tavoin että sallitaan täydellinen markkinaehtoisuus eli myös suomalaisilta ja eu alueen opiskelijoilta voitaisiin periä perustutkinnosta maksua

nämä lisätalousarvioaloitteethan ovat tämmöinen toiveiden tynnyri niistä asioista joita tietyt edustajat haluaisivat tehdä mutta jotka eivät mahtuneet varsinaiseen hallituksen lisätalousarvioon

väitänpä että sen taloudelliset tuotot olisivat vielä suuremmat suomalaiselle yhteiskunnalle ja näin suomalaisten veronmaksajien taakka tältäkin osin kevenisi olennaisesti

siparipulsa tie on laitettava kuntoon

siksi toivoisin että tämä aloite ja tämä hanke olisi mahtunut täysimääräisenä jo ensi vuoden budjettiin ja kuutostien perusparannus oltaisiin saatu käyntiin

erityisen hyvä on kuulla tietysti että nämä aikoinaan kertakorvauksella oikeuksistaan luopuneet artistit hyötyvät nyt tästä

summa summarum hyviä aloitteita kaikki mutta koska tässä ei kuitenkaan perustella sitä mistä nämä rahat voidaan ottaa niin valitettavasti meidän on mentävä hallituksen budjettikirjan mukaan ja lähdettävä siitä uskosta ja tehtävä paljon töitä sen eteen että nämä hyvät aloitteet saadaan mahdutettua sitten ensi vuoden

eräs yksittäinen mielestäni yksinkertainen parannuskeino tähän esitykseen voisi olla se että tätä lehtiartikkeleita ynnä muuta sellaista koskevaa pykälää laajennettaisiin siten että otettaisiin nimenomainen lisäys sopimuslisenssin ulottamisesta myös tutkimus ja opetuskäyttöön silleen että sanomalehdet muut lehdet yleisradio voisivat avata arkistonsa tätä tarkoitusta varten

keskustelu on päätynyt lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

töiden panoa varten esitellään päiväystyksen kuudestoista asiaa voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle viides kuudetta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksytään

ylipäätään olen sitä mieltä että tekijänoikeuslakia pitäisi tarkastella jatkossa kokonaisuutena ja se vaatii uudistamista modernin yhteiskunnan ja erityisesti verkkoyhteiskunnan ja digitalisaation takia jotta voidaan vastata niihin haasteisiin ja jotta tämä tekijänoikeuslaki myös vastaisi ihmisten oikeustajua

erityisesti haluaisin korostaa tätä että jatkossa voitaisiin kehittää tekijänoikeuslakia siten että koulutusta ja tutkimustoimintaa koskevat poikkeukset huomioitaisiin paremmin ja siten että ne vastaisivat tämän päivän vaatimuksia esimerkiksi siten että luokkahuoneopetus todettaisiin yksiselitteisesti ei julkiseksi toiminnaksi se olisi täysin vapaata opetus ja tutkimustoiminnassa tapahtuneet tekijänoikeusloukkaukset rajoitettaisiin tekijänoikeusrikoksien ja rikkomusten ulkopuolelle ja tietysti sitten tämä niin sanottu big data poikkeus eli tutkimus ja opetuskäyttöön voitaisiin kerätä isoja tietoaineistoja ja käyttää niitä tutkimustarkoituksiin

juuri näin kuten edustaja lauslahti totesi ja toteaisin edustaja järviselle että ainakin itse olen havainnut kun olen tuolla maailmalla liikkunut ja oli mahdollisuus viettää viikko myös kiinassa istuntotauolla ja keskustella siellä myös näistä koulutusasioista että siellä vallitsee kyllä sellainen ajatus vähän mukaillen suomalaista sananlaskua että halpa ei ole hyvää

mutta näin tuolla maailmalla monessa paikassa ajatellaan ja olen sataprosenttisen varma ja väitän että kun koulutuksesta tulee maksullista niin sitä aletaan myös arvostaa enemmän

juuri näin tätä he harjoittavat ja mainittakoon vielä että kiinan hallitus on päättänyt asettaa tietyn minimikoulutustavoitteen kaikille kiinan kansalaisille ja se tavoite on niin kunnianhimoinen etteivät kiinan omat resurssit tule aikoihin riittämään siihen että he sen täyttäisivät joten näiden opintomatkakierrosten jälkeen tulemme näkemään kiinalaisia opiskelijoita maailmalla hyvin paljon

siihen meidän on syytä varautua ja onneksi nyt näin tehdään

arvoisa herra puhemies

on hieno havaita että valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto ja ministeri risikko ovat tänä vaikeana aikana saaneet hyvän talousarvioesityksen kasaan

on hyvä että mukana on liikennepoliittisen selonteon hankkeita uusina hankkeina käynnistettäviksi

haluaisin kuitenkin kysyä nyt kun eun komissio on käynnistämässä tätä isoa junckerin investointiohjelmaa ja sinne on iso potti rahaa tulossa käyttöön onko kaikki liikennepoliittisen selonteon hankkeet laitettu sinne ikään kuin sisään

olisi kyllä mielenkiintoista tietää missä vaiheessa eduskunta pääsee tähän tunnin junaan ottamaan kantaa ja päättämään onko se tarpeen vai ei

ja tietysti suurta huolta kannamme siitä että liikennepoliittisessa selonteossa jo päätetyt asiat olisivat tässä investointiohjelmassa mukana

arvoisa herra puhemies

täällä on liikennehankkeista puhuttu ja edustaja vehkaperä ja maijalakin maininneet ja harmitelleet sitä ettei perustienpitoon ja muuhun ylläpitoon hallitus ole tässä kehyspaketissa rahaa osoittanut

näinhän se on mutta haluaisinkin kysyä oikeastaan vastavuoroisesti että mistä ne rahat pitäisi sitten ottaa kun ei sitä rahaa vain yksinkertaisesti ole

on tietenkin selvää että teitä pitää ylläpitää ja niin varmasti tullaan tulevaisuudessa tekemään mutta tärkeää on se että saadaan maan talous kuntoon jotta syntyy sitä rahaa jolla tätä työtä voidaan sitten tehdä

myttiönmäen mutka joka pitäisi korjata

arvoisa puhemies

minusta on esimerkillistä se kuinka ministeri grahn laasosen johdolla ympäristöministeriössä on vihdoinkin tervettä järkeä alettu käyttää korostan sanaa vihdoinkin

haja asutusalueiden jätevesiasetuksen lykkääminen uudelleentarkastelu on hyvä asia samoin soidensuojeluohjelman uudelleen pohtiminen

se vapaaehtoisuuden huomioiminen on kannatettavaa

kerronpa esimerkin pien saimaalta

lappeenrannan ja taipalsaaren kuntien alueella aloitettiin muutama vuosi sitten kosteikkoprojekti jossa tavoitteena oli muutamassa vuodessa saada muutama kosteikko rakennettua

maanomistajat ovat ylpeitä siitä että heillä on siellä omat kosteikot luontoa suojellaan ympäristö paranee valumat järveen vähenevät

kaikki voittavat ja aivan vapaaehtoiselta pohjalta

tähän edustaja anderssonin esiin nostamaan marginaalisuuteen siis siihen etteikö maksetulla lukukausimaksulla olisi merkitystä korkeakoulun taloudessa pieni laskuharjoitus

keskustelu päättyi

asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan

meillä suomessa talouden perustekijät ovat varsin hyvässä kunnossa mutta kuten me kaikki olemme saattaneet tässä syksyn kuluessa havaita asiat muualla euroopassa ja maailmalla eivät ole niin hyvässä jamassa ja tällä valitettavasti on vaikutuksensa myös meihin täällä suomessa

talousarvioesityksessä painotetaan kasvun edellytysten luomista sillä talouskasvun kautta meillä on varaa rahoittaa hyvinvointia ja selviytyä talouskriisistä

olen iloinen ettei työn verotus kiristy vaan työtätekevien nettoansio turvataan siten ettei suuremmissa tuloveroryhmissä verotusta koroteta ja pienituloisten verotusta lasketaan

menestyäkseen meillä suomessa on tehtävä työtä työtä ja työtä

omassa varjobudjetissaanhan keskusta on kiristämässä sekä työnteon että kulutuksen verotusta mikä pahimmillaan voi kurjistaa suomalaisen työntekijän oloja merkittävällä tavalla

tämän takia meidän tulisi luoda sellaiset olosuhteet että suomalaiset yritykset ja suomalainen toimintaympäristö koetaan hyväksi kohteeksi pääomasijoittamiselle

jatkossa meidän kannattaisi pohtia vaihtoehtoa jossa verotusta muutettaisiin siten että esimerkiksi yrityksen jakamatonta voittoa ei verotettaisi lainkaan niin kauan kuin voittovarat sijoitetaan takaisin yritystoimintaan kuten esimerkiksi edustaja harri jaskari täällä tänään aiemmin esitti

tällaisilla toimenpiteillä saataisiin aikaan merkittävä piristysruiske suomalaisiin yrityksiin kohdistuvalle pääomasijoittamiselle ja olen aivan varma että tällainen muutos tuottaa ajan kuluessa valtion kassaan enemmän verotuloja kuin nykyinen käytäntö

näin ollen on tärkeää että olosuhteet yrittämiselle ja yritysten toiminnalle niin pienten kuin suurtenkin ovat meillä suomessa mahdollisimman suotuisat

näiden tuotteiden käytöstä saadaan enemmän verotuloja ja välillisesti pienennetään näiden tuotteiden käytöstä aiheutuvia sairaanhoitokuluja yhteiskunnallemme niiden käytön toivottavasti veronkorotusten myötä supistuessa

tupakka on tuote joka säännöllisesti valmistajansa ohjeiden mukaan käytettynä tappaa noin puolet käyttäjistään mikä aiheuttaa yhteiskunnallemme merkittäviä kustannuksia

haluaisin kuulla ministeri koskisen näkemyksiä siitä millaisia mahdollisuuksia ja visioita on elintarvikeviennin suhteen ulkomaille erityisesti tuohon itänaapuriin

tuolla kotikaupungissa lappeenrannassa kun seuraa venäläisten matkailijoiden ostoksia näyttää siltä että kaikki suomalainen elintarvike menee kaupaksi eikä hinnan perään kysellä

lihatuotteet kananmunat sekä erityisesti kala ja kalatuotteet

voisiko ministeriö mahdollisesti koordinoida tätä toimintaa paremmin että saataisiin enemmän tavaraa sinne ja siitä tuottajillekin sitten viime kädessä parempi hinta

meillähän tapahtuu tällaista että tehdään hoitokalastuksia nostetaan särkeä järvestä ylös ja viedään suoraan kompostiin ja samaan aikaan lappeenrannassa tölkitettyä savusärkeä ei tahdo saada mistään kun venäläiset ostavat kaiken mitä vain myytävänä on

ainakin näin yrittäjän näkökulmasta tuntuisi siltä että tässä olisi hyvä liiketoiminnan mahdollisuus ja ministeriö voisi ei välttämättä tukea rahallisesti mutta koordinoida tätä toimintaa

arvoisa herra puhemies

toimintaa kehitettäessä pitää kaikin keinoin luoda edellytykset sille että varsinainen poliisityö voidaan hoitaa hyvin ja turhaa hallintoa ja monimutkaisia prosesseja tulee vähentää

esimerkiksi kotietsintöjen toteuttaminen on nykyään hankalaa ja kallista

on ammattitaitoisten poliisien työn aliarvioimista jos pikkurötöstelijät jotka antavat sakoille piutpaut voivat jatkaa rikkeiden tekoa ilman pelkoa kiven sisään joutumisesta

lainsäädäntöä tulee kehittää siten että rikoksen uhri ja uhrin oikeudet huomioidaan paremmin ja murhamiehet sun muut pannaan pitkäksi aikaa kiven sisään

hallituksen on turvattava riittävällä rahoituksella se että poliisilla on riittävästi resursseja pitää kansalaisten turvallisuustaso vakaana ja tarjota poliisiapua silloin kun on sen paikka

vakaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta on huolestuttavaa jos poliisin niukka resurssitilanne johtaa siihen että kansalaiset kokevat ettei poliisilta saa apua silloin kun olisi tarvis

pyyntöni hallitukselle onkin että tämä asia otettaisiin vakavaan pohdintaan ja varmistettaisiin se että matkailijoihin ja heidän asioihinsa liittyvä työmäärän lisäys huomioitaisiin poliisin toiminnassa etelä karjalan ja kymenlaakson alueilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esitin keskustan suuntaan retorisen kysymyksen siitä kuinka perusväylänpidon rahoitusta voitaisiin järjestää ja saatiinhan sieltä opposition vastaus

minusta on vastuutonta että jatketaan sitä menoa että velkarahalla rahoitetaan näitä mitä tahansa erityyppisiä hankkeita joiden tulopohjaa ei voida verotuloilla varmistaa

kyseessä on iso päätöskokonaisuus jossa käsitellään kolmea suurta haastetta eli velkaantumisen taittamista yritysten kasvun edellytysten luomista ja kestävyysvajeen umpeen kuromista

olemme hyvällä tiellä mutta toki lisää ratkaisuja tarvitaan

suuret muutokset eivät koskaan tapahdu helpolla

mielestäni kotitalousvähennys on yksi pieni mutta erittäin konkreettinen työkalu ja hyvä esimerkki jonka avulla hallitus voi edistää työllisyyttä

kotitalousvähennys voisi olla suurempikin ja uskon että reilusti lähempänä kymppitonnia oleva kotitalousvähennyksen yläraja loisi uutta taloudellista aktiviteettia merkittävällä tavalla